toimenpiteitä ajatuksia mutta ei rahoitusta

ja viimeisenä

vaikka te ministerit päättäisitte jo muurata minut sinne pelson vankilan kivijalkaan niin siitä huolimatta rohkenen huomauttaa tästä asiasta

esimerkiksi kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen lakkauttaminen tuntuu varsin järjettömältä maakunnassa jossa taloudellinen asema on todella haasteellinen

on loogisen etenemisjärjestyksiä jos ylitä minuutin pitunpituiset normaalit puheenvuorot eikä vastaus puhui vuori ja minuutissa mutta

kun cpt edelleen jo neljännen kerran moittii suomea paljuselleistä ja samanaikaisesti meillä pelson vankilasta ollaan vähentämässä toimivia vankipaikkoja niin olisiko tässä nyt järkevää huomioida se että kun se pelson vankila ei ole kuussa sinne on toimivat liikenneyhteydet olemassa niin vankeja aidosti sijoitettaisiin sinne ja järkevöitettäisiin tätä hommaa

valtioneuvostolle mennyt esitys koostui koulutustoimenpiteistä yritysinvestoinneista toimintaympäristöhankkeista teknologiaohjelmista ja työllisyysperusteisista investointituista

haluaisin kertoa edustajakollega miedolle sellaisen valitettavan tosiasian että hallitus on omalla toiminnallaan liittyen valtion tuottavuusohjelmaan rakentanut sellaisen paketin jolla on varmistettu se ettei nuorille vastavalmistuneille ole työpaikkoja ja määräaikaiset työsuhteet katkaistaan taantumassa ensimmäisinä

onko järkeä että tällaiselta alueelta toinen käsi hallituksessa on antavana ja toinen ottavana

samaan aikaan meidän hallitusohjelmaamme tai hallituksen hallitusohjelmaan oli kirjattu että yliopistokeskuksia kehitetään

aikaisemmin valtio pystyi työllistämään ja nyt kun tätä mahdollisuutta ei tuottavuusohjelman takia ole entistä useampi nuori ja esimerkiksi akateeminen nuori jää vaille sitä ensimmäistä työpaikkaa niin että kiitos vaan hallitus tuottavuusohjelmasta

mielestäni kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen alasajossa eivät toteudu koulutuslinjaukset eikä hallitusohjelma koska yliopistokeskuksen merkittävin toimija lakkautetaan

suomen keskusta on ilmaissut huolensa kainuun puolesta ja vaatinut asian palauttamista uutta käsittelyä kertonut että on kainuun puolella

mutta milloin keskusta vastaa siihen yhteiseen huutoon jota vasemmisto yhtenä rintamana on tässä salissa ja maakunnissa nostattanut

kyllä vasemmisto oppositio

nyt keskustelu

yhä asian yleiskeskustelua

mikä on se vaihtoehto sitten

eläkeiän nostaminen

mutta muutama kysymys ihan yksityiskohdasta tästä kotihoidon tuesta

sitten tästä työttömyyden suojaosasta kysyisin

arvoisa puhemies

koskeeko se varmasti kaikkia työttömiä

en malta olla käyttämättä puheenvuoroa liittyen tähän kun tässä on korostettu hyvin ansiokkaasti ja esimerkillisesti niin kuin pitääkin sitä että on kyse eduskunnan kirjastosta

arvoisa herra puhemies

nimittäin silloin kun oli hallinnon uudistuksessa halkessa tätä suunnittelua ja pohdintaa siitä mitkä eduskunnan toiminnot ovat eduskunnan toiminnan kannalta oleellisimmat ja tärkeimmät niin en tiedä kuinka moni kiinnitti huomiota siihen että käytiin keskustelua myös tästä säilyykö eduskunnan kirjasto vai ulkoistetaanko se jonnekin muualle

arvoisa rouva puhemies

tämä on semmoinen asia joka minun mielestäni täytyy muistaa ja pitää siellä taustalla mielessä että tämmöisiäkin hankkeita on nostettu esille ja kirjattu ylös jotta me sitten kaikki olemme yhdessä puolustamassa sitä omaa yhteistä eduskunnan kirjastoa ettei jossain säästöhuumassa käy niin että se pullautetaan tästä systeemistä pois

sen vuoksi kysymys omaishoidon tulevaisuudesta ja sen laaja alaisesta kehittämisestä palkkioiden vapaajärjestelmän ja työterveyshuollon ynnä muuta

erilaisten tukitoimien osalta on äärimmäisen tärkeä kysymys koska arvelisin näin että meillä ei ole jatkossakaan mahdollisuutta hoitaa kaikkia ihmisiä erilaisissa hoitokodeissa palvelukodeissa toimintakeskuksissa vaan tarvitaan omaisten tukea ja apua

lisäksi sosiaaliturvan ja työtulon yhteensovittaminen tulee olemaan merkittävä kysymys kun ihmisistä iso joukko on työelämän ulkopuolella juuri sen vuoksi että ei ole kannattavaa ottaa lyhytaikaista määräaikaista tai pätkätyötä vastaan

onko valta entistä enemmän siirtymässä poliitikoilta virkamiehille vai halutaanko päätöksenteoissa entistä vahvemmin osoittaa poliittista tahtoa

vaikeista asioista kansalle ovat kertoneet valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet

ero on suuri verrattuna vaikkapa ruotsiin jossa olisi ennenkuulumatonta että pääministerin valtiovarainministerin tai sosiaaliministerin sijaan ministeriöitten virkamiehet tulisivat julkisuuteen selkeästi poliittisen sanoman kanssa

arvoisa puhemies

vaikka tämä varmaan oli esitetty valtiovarainministerille mutta sen verran pähkäilin tuossa maalaisjärjellä että mielestäni elvytystä jatketaan kunnes elvyttäjän omat voimat ehtyvät tai potilas osoittaa toipumisen kautta selviä elpymisen merkkejä

sillä syyllä toivoisinkin että tässä maassa elvytystä edelleen jatkettaisiin koska ymmärtääkseni voimamme eivät ole ehtyneet eivätkä potilaat ole kaikilta osin vielä osoittaneet toipuvansa

arvoisa puhemies

saattaa olla

on valitettava tosiasia että valtion tuottavuusohjelma tulppaa nuorten työmarkkinoille pääsyä

kotimaisista hankkeista olisin mielelläni esittänyt ministerille kysymyksen mutta esitän sen nyt tässä puheenvuoron alkumetreillä teille armaat kollegat

aikaisemmin valtio pystyi työllistämään mutta tätäkään mahdollisuutta ei tänä päivänä ole koska henkilöstömäärälle on asetettu tiukat raamit valtion tuottavuusohjelman vuoksi

olisikohan aiheellista ottaa meidän omat hankkeemme ja hankintamme erityistarkasteluun nimenomaan tällaisena taloudellisena aikana

työttömyys lisääntyy kaikilla aloilla ja tuottavuusohjelma leikkaa toimijoita työhallinnosta

kuinka voisimme mahdollisimman pitkälle työllistää omaa teollisuuttamme omaa henkilöstöämme hankkeissa ja tarpeissa joissa meiltä löytyy erityisosaamista

onko totta ettei valtiovarainministeri tänäkään päivänä näe sitä todellisuutta mikä on esimerkiksi työhallinnon piirissä

voisimmeko ajatella erillismenettelyä suosi suomalaista kaikissa niissä projekteissa ja ajatuksissa toimenpiteissä joihin meiltä löytyy ammattilaisia

arvoisa herra puhemies

edustajakollega laxell nosti esiin erittäin tärkeitä asioita ja olen itse saanut lukuisia viestejä kansalaisilta liittyen tapaturma asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaan

no esimerkkinä voi heittää metalliteollisuuden alihankkijoita löytyy suomesta sadoittain jotka ovat tällä hetkellä vaikeuksissa kun päämiehillä on hankalaa puhumattakaan sitten laiva ja junateollisuudesta

itse asiassa on ollut mielenkiintoista se että ne vakuutusosastojen johtajat jotka sosiaali ja terveysministeriössä monista asioista vastaavat ovat sitä mieltä että meillä ei ole vakuutusasioissa mitään ongelmaa

jos ajatellaan näitä tuhansia tapauksia jotka jäävät vaille selvitystä ja asianmukaista ratkaisua tuntuu käsittämättömältä kuulla niitä lausumia että meillä ei ole mitään ongelmia

sen vuoksi kiinnitänkin omassa puheenvuorossani erityistä huomiota työpaikkoihin ja pitkäaikaistyöttömyyden uhkaavaan kasvuun

on itse asiassa itsellänikin vireillä monta tapausta joissa olisi aivan selvät vaateet ja olemassa olevat ja tarpeelliset toimet mutta vakuutusyhtiöiden lääkärit asiakasta näkemättä pystyvät tuomitsemaan asiakkaan potilaan terveeksi suurin piirtein sillä tekniikalla että kuurot saavat kuulonsa ja sokeille näkö palautuu siinä paperilla vaikka käytännössä näin ei tapahdukaan

se ei ainakaan allekirjoittaneen mieltä hirveästi kohota ottaen huomioon tämänhetkisen kuntatalouden tilan ja sosiaali ja terveydenhuollon tilan varsinkin vanhustenhoidon kehittämisen osalta

meillä on jatkuvalla syötöllä tullut uusia ilmoituksia lomautuksista irtisanomisista erilaisista toimenpiteistä joita yrityksissä tehdään

kun mietitään tätä kuviota niin kyllä se on semmoinen paukahdus taas tuolla kuntakentässä että eipä hirveästi kuntapäättäjää naurata varsinkaan kun voitaisiin ajatella että sen lisäksi että näillä rahoilla kehitetään tätä kuuluisaa tuottavuutta ja tehokkuutta niin olisipa esimerkiksi sellainen kuin ikäihmisten lääkehoidon kehittäminen tarpeellista millä olisi ykskaks yllättäen tutkijoiden selvitystenkin mukaan useiden miljardien vuosittaiset säästöt mahdollista tässä maassa saada

parhaimpia kuulemiani tapauksia vakuutuslääketieteellisesti on se että hermo ei ole kudosta ja näin vakuutusoikeudellisesti vakuutusyhtiölle ei koidu korvattavaa esimerkiksi työtapaturmassa

kansalaiset ovat joutumassa jo pitkäaikaistyöttömyyden ikeeseen vaikka puhutaan täällä tällä hetkellä että tehdään kovasti töitä sen eteen että pitkäaikaistyöttömyys ei lisääntyisi mutta valitettavasti se on jo tapahtunut

kummasti tämä hermo on kuitenkin kudoksena kiinni muissa kudoksissa eli lihaksissa ja nivelissä ja silloin jos näissä tapahtuu venytystä tai rikkoumaa voisi kuvitella että hermokaan ei ole vahingoittumaton

olen miettinyt tällä hetkelläkin eduskunnassa käsittelyssä olevaa lainsäädäntöä ja sen vastaavuutta tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen tämänhetkiseen työllisyystilanteeseen ja työttömyyteen ja olen tullut siihen tulokseen että nyt on arki kadonnut meidän päätöksentekijöiden käsistä

minun tietääkseni tässä salissa ei ole varmaan yhtään semmoista edustajaa joka kannattaa nykyistä lääkehoidon linjausta jossa ekokemin mylly on se suurin voittaja näissä keräilyerissä kun lääkejätemäärät ovat ihan käsittämättömiä ja ne lääkemäärät mitä vanhuksiin pumpataan tänä päivänä ovat lisäksi aivan uskomattomia

jo aikaisemmin on ollut keskustelua tästä samasta asiasta ja silloin nostin keskusteluun erityisesti sen kysymyksen että murrosikäisten lasten keskuudessa on huomattavan paljon henkistä pahoinvointia ja henkistä sairastumista jolloin monta kertaa myös vanhempien voimavarat ovat erittäin tiukoilla

minun käsittääkseni tämä mahdollisuus on kuitenkin ihan päinvastainen kuin on toivottu ja ajateltu lainsäädäntöä rakennettaessa ja kehitettäessä

ongelma ei ole siinä ettemmekö oppositiossa ymmärtäisi mitä hallitus tällä tavoittelee antaa pientä keppiä että ihmiset lähtisivät liikenteeseen

esimerkiksi harrastusmahdollisuudet ovat hyvin paljon heikommat usein yksinhuoltajaperheissä mutta myös monilapsisissa köyhissä perheissä

mutta mitä se tarkoittaa tässä taloudellisessa ja tässä etenevässä työttömyystilanteessa jossa esimerkiksi rakennusliiton metalliliiton jäsenistöstä ensi keväänä iso joukko on putoamassa peruspäivärahalle tai työmarkkinatuelle

ikäihmisten erilaiset järjestöt ja eläkeläisjärjestöt ovat toimineet paljon sen eteen että saisimme lainsäädännön jolla turvattaisiin ikäihmisten inhimillinen käyttövara olipa sitten kotona asuva tai laitoshoidossa asuva ihminen tai minkälaista apua tarvitseva tahansa

eli tämän yksinhuoltajavähennyksen lisäksi haluaisin nostaa keskusteluun myös lapsiperhevähennyksen tai lapsivähennyksen mahdollisuuden suomessa jonka minun mielestäni pitäisi olla enemmän lapsiystävällisempi maa mitä se tänä päivänä on

mikäli ajatellaan sitten työurien jatkamisen kannalta ja työuran eteenpäinviennin kannalta niin kaikki toimet joilla voidaan mahdollistaa perheen ja työelämän yhteensovittamista ovat tässä yhteiskunnassa tarpeen

mutta nyt on sitten ilmeisesti tarkoituksena kupata tilit kuiville ja sitten taas kuntien sosiaalitoimi yrittää miettiä ja ratkaista näitä ongelmakysymyksiä

siinä perheiden tukemisen ja perheköyhyyden poistamisen tulisi olla meidän kaikkien agendalla ja tärkeä asia

sitten yhtenä pointtina vielä se että kun meillä on tämä ikuinen kysymys tästä kustannusneutraalista lakien kehittelystä niin myöntökriteereissä on mahdollisuus päätyä siihen lopputulemaan että laitoksessa olevat saavat jatkossakin vammaistukia ja hoitotukia ja ne jotka asuvat ja pärjäisivät siellä kotona eivät ole oikeutettujakaan mihinkään tukeen

sen vuoksi onkin mielenkiintoista että budjetin täydennys ei tuo lisäystä työllistämis ja koulutustoimiin vaikka ensi vuoden aikana on todettu työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvavan hurjaa vauhtia

voin jo ilokseni kertoa että kotimaakunnassani kainuussa erittäin vaikeasti liikuntavammaisia ihmisiä on ruvettu siirtämään laitoshoitoon tai yritetään kovasti houkutella laitoshoitoon sen tiimoilta että tämmöinen lainsäädäntömuutos on tulossa

no ei siinä mitään jos me näemme yhdessä että tässä tilanteessa me voimme jatkaa perinteisellä keppilinjalla hakematta yhteisiä vaihtoehtoja kuntien kaikkien järjestöjen ja yhteisten toimijoiden kanssa siihen todelliseen tikittävään pommiin mikä meidän yhteiskunnassamme on kehittymässä

ei hirveästi mieli mettä keitä kun kuulee sen että niitten kaikkein heikko osaisimpien ihmisten kohdalla siinäkin tilanteessa kun esimerkiksi vaikeavammainen kommunikoi tietokoneen välityksellä painaen päällä tarvittavia nappuloita tädit juttelevat tavallaan näkemättä itse asiakasta lainkaan olisiko hyvä olla kotona vaiko ei ja raha on se paras konsultti joka näissä asioissa tällä hetkellä kunnissa puhuttelee

pitkäaikaistyöttömyys nuorisotyöttömyys ne eivät ole sellaisia asioita että me muutamassa viikossa polkaisemme ohjelmat ja visiot siitä miten nämä asiat korjataan

siihen työhön tarvitaan meitä kaikkia mutta ennen kaikkea me tarvitsemme lainsäädäntöä joka ennemminkin ratkaisee ongelmia eikä tuo niitä lisää

olen sitä mieltä että tuottavuusohjelman härkäpäinen toteuttaminen edelleen tässä tilanteessa työvoimahallinnon piirissä varsinkin johtaa näiden jo aiemmin mainitsemieni lakien ohella entistä suuremman joukon laajamittaiseen syrjäytymiseen ja jäämiseen yhteiskunnan ulkopuolelle mikä tulee maksamaan tulevaisuudessa meille satoja miljoonia vuodessa

arvoisa puhemies

suurin ongelma tässä on se että vahvin näyttötaakka siirtyy aina vahingon kärsijälle siinä vaiheessa kun vakuutusyhtiön toimijat tekevät ratkaisun esimerkiksi eläkepäätöksen tai vahingonkorvausasian hylkäämisestä

tärkeitä huomioita

ja kun mietitään sitä koneistoa mikä siellä toimii niin vakuutusyhtiöillä on kymmenien juristien ja lääkäreiden kolossi ja tämä asiakas joka on vahingon kärsinyt on monta kertaa aivan yksin ellei hänellä lähipiirissä ole ihmisiä jotka pystyvät häntä auttamaan

hallituksessa on läpikäyty monenlaisia malleja monenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja myös edustaja jokisen esille nostama kiertävän liikkuvan katsastajayksikön malli

siinä kuviossa ei voida todellakaan puhua enää yhdenvertaisuudesta tai tasavertaisuudesta lain edessä kun on täysin eri kokoluokan koneistot hoitamassa asioita

itse asiassa meillä tälläkin hetkellä on katsastuksen suorittamisesta katsastustoimipaikan ulkopuolella olemassa olevassakin lainsäädännössä se että on mahdollista hakea poikkeustapauksissa lupaa esimerkiksi tämmöisillä haja asutusalueilla missä on vähemmän tarjontaa mutta tämmöiseen ei ole ainakaan tähän asti kukaan lupia hakenut eikä myöskään pyrkinyt rakentamaan tämmöistä yritystoimintaa itselleen

mieto nosti esille yksittäisen ihmisen tilanteen ja hänen taloudelliset menetyksensä ja terveydelliset menetyksensä mutta tässä ovat kysymyksessä myös isot yhteiskunnalliset menetykset

tiedän tapauksia joissa prosessia on käyty viisitoista vuotta käynnissä saattaa olla jopa neljä oikeudellista prosessia yhtä aikaa

on prosessi kelassa on prosessi vakuutusoikeudessa on prosessi yksityispuolella käräjäoikeudessa ja sen lisäksi vielä täällä tapaturmavalituslautakunnassa

elikkä ei tulisi varsinaista muutosta nykytilaan tämän kuvion kautta jos puhutaan tästä liikkuvasta katsastuksesta

sen takia valtioneuvoston päätöksellä silloin kun tämä lakiesitys tuli valtioneuvostoon sinne saatettiin lausuma jossa yhteisenä tahtona seurataan katsastuksen valvontaa ja siihen liittyviä maksuja kustannuksia mutta myös sitä että jos tämä nyt eduskuntaan tullut laki ei täytä niitä tavoitteita katsastuksen saatavuuden ja hintakehityksen osalta niin sitten voidaan palata uudelleen lainsäädäntöön mutta ainakaan tällä hetkellä en ole saanut mitään semmoisia uusia esityksiä joiden perusteella olisin valmis tätä kokonaisuutta lähtemään avaamaan

kun kaikki eri toiminnot jaetaan vielä eri kohtiin ja eri toimialoille silloin ollaan kyllä semmoisessa sopassa joka maksaa ja sen maksavat suomalaiset veronmaksajat

paperilla löytyy merkintöjä siitä että lääninhallitusten valvontatehtävät hoituvat ja asiat ovat järjestyksessä

mielestäni tämä on kyllä täysin järjetön järjestelmä

viime viikonvaihteen kokemusten jälkeen herättelin itselleni kysymyksen että näinköhän mahtaa arjessa todellakin olla että valvonta toimii

ainakin hoito ja hoivapalveluiden osalla esimerkiksi vanhustenhuollossa sellaisia ohjeistuksia ja ukaaseja henkilöstölle tänä päivänä annetaan että siellä vähän vahvempiluonteinenkin kansanedustaja saattaa kaatua pyrstölleen kun niitä kentältä kuulee ja vieläpä ihan asianosaisten ihmisten suoraan sanoen

kannattavuuden rajoilla toimivien yritysten kannattaa varmasti nyt hakea sitten pienemmillä paikkakunnilla ainakin niitä kumppaneita sieltä korjaamoyrityksistä eli perusajatus on ollut se että jos on kaksi kapealla leivällä toimivaa niin voisivatko lyödä ne hynttyyt yhteen sitten että se toiminta sillä vähäväkisellä alueella jollakin tavalla sitten kannattaisi ja mahdollistaisi myös sekä korjaamo että katsastustoiminnan jatkuvuuden

olen kyllä todella huolestunut kaikkien näitten muutosten myllerryksessä siitä kuinka näille valvoville toimielimille aidosti tässä käy valvovatko pian sanoisinko näin pimeät valvojat jotka viitsivät vain kiinnittää asioihin huomiota enää esimerkiksi vanhuspalveluiden laatua vai onko siellä avien tai elyjen komeroissa joku setä tai täti joka aidosti vastaa näistä asioista

käytännöllisesti katsoen nyt tässä on viimeiset kaksi vuotta haettu ratkaisuja siihen millä tavalla turvataan valvonta seuranta mitenkä arvioidaan näitten katsastajien mahdollisten toimipaikkojen laadukkuutta ja toimivuutta

valvontakäynnit ja kaikki aktiivitoiminta kohdennetaan tietysti niihin yksiköihin joissa huomataan myös runsaasti tilastollisia poikkeamia

sen takia tulee se rekisteri jotta niitä pystytään myös analysoimaan ja arvioimaan eikä tämäkään laatujärjestelmä ole ilmainen ihan kuka tahansa ja minkälainen järjestely tahansa ei pysty olemaan tämän systeemin takana

siihen tarvitaan osaamista tietotaitoa koulutettua henkilökuntaa laitteistoa ja sen takia en usko että kukaan ottaa sitä riskiä jo hallintolakiin viitatenkin että haluaisi lähteä pilaamaan kokonaan maineensa yritysmaailmassa tekemällä filunkia korjaamalla enemmän kuin on tarvetta tai muuta vastaavaa

kuluttajansuojalaki on tietysti autokorjaamoalalla erittäin vahva tänä päivänä ja turvaa asiakkaan aseman pitkälle

arvoisa puhemies

peruslähtökohtana ei ole ollut ajatus siitä että pystyttäisiin välttämättä laskemaan katsastusten hintaa vaan hillitsemään se valtava kustannuskehitys mikä nyt viimeisten vuosien aikana on ollut niin että jollakin tavalla pystytään rajaamaan se että se nousu ei ole tällainen hyppyrimäkimäinen koko ajan vaan pystytään tasaamaan sitä

nyt keskustelu on pääät asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan että maalaus ja nyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen hintakehitystä

arvoisa herra puhemies

allekirjoittaneella on koko ajan ollut käytössään kahden edellisen hallituskauden kartastot siitä millä tavalla liikennehankkeita on tässä maassa jaettu

en tiedä kiinnittikö kukaan muu huomiota siihen että oli mielenkiintoista kun edustajakollega zyskowicz käytti puheenvuoron jossa hän kommentoi että olisi jopa mahdollista jättää nämä äitiys vanhempain ja sairauspäivärahakorotukset tekemättä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

kuitenkaan häntä ei huolestuttanut se riemuvoitto jota ohjelmistoa on toteutettu ekn pääkonttorilta käsin

jos kaikkina vuosina kaikki eivät saa niin se valitettavasti vain menee niin että sitä jaetaan rahan olemassa olevan voiman mukaan ja välillä osa jää ilman välillä osa saa

siellä hyristään edelleen tyytyväisyyttä ja ilmeisesti porvarihallitus on turvannut rahahanansa seuraavissakin vaaleissa sillä kavereille on annettu kaikki mitä ikinä he ovat olleetkaan vailla

on tullut varmaan selväksi että koko tällä hetkellä salissa oleva joukko on mukana taistelussa lähiruuan ja suomalaisen tuotannon puolesta

olenkin sitä mieltä että koko eduskunta pitäisi laittaa muutamaksi kuukaudeksi kenttätyöhön suomalaisen maaseudun puolesta ja sen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden säilyttämisen puolesta

minun perusviestini on ollut se että palkka maksetaan palkkana kilometrikorvaukset kilometrikorvauksina ja oman auton käytössä katsotaan myös se missä tilanteessa se on aidosti tarpeellista ja järkevää

olisiko mahdollista että ministeri lähtisi vallankumousliikkeeseen myös lähijuoman eli puhtaan suomalaisen juomaveden ja talousvesien turvaamisen osalta että saataisiin tämä meidän vanhentunut vesijohtoverkosto kuntoon ja pohjavesilaitosten asiat turvallisuuskysymykset täydellisiksi jottei meille sattuisi näitä ikäviä vahinkoja

surullista tällä hetkellä on ollut se että kun on selvitetty kilometrikorvausten maksamista kaikkein eniten niitä maksetaan uudellamaalla ja voi miettiä onko se kaikissa tilanteissa todella tarpeellista

valtiovarainministeriön alustava ehdotus huom

ei ole enää kyse siitä että asianomainen voi omasta halustaan ja hyvästä tahdostaan ja ymmärryksestään tehdä ilmoituksen vaan hänellä on erilainen juridinen vastuu silloin kun hänelle on asetettu velvollisuus

mietityttää myös se kuinka on rajattu niin että terveydenhuoltohenkilöstössä nimenomaan lääkärillä on velvollisuus mutta muulla hoitohenkilökunnalla oikeus

tämä on tietysti asia jota valtiovarainministeriössä valmistellaan ja jokainen voi varmasti omassa puolueessaan vaikuttaa valmisteluun ottaen huomioon sen että kyseessä on vmn alustava ehdotus

jää kysymys että entä jos vahinko sattuu eikä ilmoitusvelvollisuutta ole noudatettu

arvoisa herra puhemies

salissa on käytetty lukuisia puheenvuoroja ja on kehuttu tulevaa lainsäädäntöä ja oltu sitä mieltä että on hyvä asia antaa ihmisille hiukan piiskaa että homma lähtee toimimaan

meillä on pyöräilyn ja kävelyn kevyen liikenteen toimenpideohjelma todella iso ohjelma erittäin laaja kattava hyvin tehty

ongelmakohta on ollut se mistä otetaan ne rahat joilla lähdetään toteuttamaan ohjelmaa tehdään niitä tarpeellisia prosesseja esimerkiksi kehitetään liityntäpysäköintiä jolloin ihmiset voivat tulla tiettyyn paikkaan polkupyörällä

minä olisin mielelläni kyllä nähnyt tämän lakiesityksen yhteydessä sen arjen ja kuntien tilanteen lähellä hallitusohjelman kirjausten lisäksi myös budjettikirjaukset siitä että kuntouttava työtoiminta huomioidaan rahoituksellisesti laatusisällön kehittäminen huomioidaan rahoituksellisesti että on oikeasti jotain muutakin annettavaa pitkäaikaistyöttömälle kuin keppi tai hallituksen taikasauva jolla työnnetään kansalainen kenties ikuisen kadotuksenkin polulle

arvoisa herra puhemies

valitettavasti vielä tähän päivään mennessä yhtenäistä linjaa siihen ei ole löytynyt että pystyttäisiin tällainen valtion väylänpitoon ja nimenomaan hankekokonaisuuteen vastaava rahoituselementti rahoitusjärjestelmä rakentamaan

juuri pääsi reilu tunti sitten kyselytunnilla ministeri cronberg sanomaan että oppisopimuskoulutusta käytetään työllistymisen varmistamiseksi

mal sopimuksilla on myös tarkoitus nyt edistää tätä prosessia ja viedä kaikkia niitä tavoitteita eteenpäin sekä rahallisesti panostuksia vaativia että myös henkisen ilmapiirin muutosta vaativia jotta me pääsemme tässä yksityisautoiluorientoituneessa maassa toteuttamaan myös niitä hankekokonaisuuksia jotka mahdollistavat kävelyn ja pyöräilyn vahvistamista

alkavat olla puheet aika vahvasti ristiriidassa tekojen kanssa kun vastaava lakiehdotus annetaan jossa oppisopimusten mahdollisuuksia vaikeutetaan

maakuntien tavoitettavuudesta kolmessa tunnissa

se on iso kilpailukykykysymys koko suomelle millä tavalla me pystymme vastaamaan siihen haasteeseen että meidän kaikki maakunnat olisivat saavutettavissa yritystoiminta pystyisi siellä elämään ja toimimaan asianmukaisesti

täällä on kehuttu kuinka tämän lain tiimoilta jatkossa tutkitaan ja pohditaan jokaisen kohdalla etsitään se uusi tie paras ratkaisu oma vaihtoehto hänelle sopiva mahdollisuus uuden työllistymisen polku

espoon tilanteesta sen verran että edellisellä kaudella useita satoja miljoonia saivat länsimetro ja kehä ykkönen jonka remontti on juuri valmistunut ja nyt pääkaupunkiseudulla oli puhtaasti välillä myös vantaan ja helsingin vuoro elikkä kaikki saavat omalla vuorollaan mutta kaikki eivät voi saada yhtä aikaa

täytyy muistaa se että sitä varten me olemme tekemässä lentoliikennestrategiaa että me yhteisesti poliittisesti linjaamme sen mitä me tavoittelemme ja haluamme lentoliikenteeltä koko siltä järjestelmältä kenttäverkostolta tässä maassa

jokainen teistä tietää että finavia on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö joka toimii sen strategian mukaan minkä me yhdessä päätämme ja rakennamme